kaikkien tutkimusten mukaan turve on saastuttavampaa kuin kivihiili

sitten ovat vielä nämä muut ikävät asiat jotka liittyvät soiden suojeluun ja kuljetuksiin ja kaikkeen tähän joka tapahtuu ulkomaisella tuontienergialla kaikki tämän koneiden käyttö ja muu niin että minä ihmettelen tätä jatkuvaa jauhamista tästä turpeesta

kun tässä komission ehdotuksessa on joitakin tähän liittyviä näkökohtia aiotteko tukea niitä ja ajaa niitä eteenpäin myöskin sitten suomessa jotta pystytään tekemään sellaisia muutoksia jotka estävät näitä valumia ja muita jotka tuhoavat koko ajan edelleen itämerta

toinen seikka on se että kaikki arvostamme sitä yhteisymmärrystä joka saavutettiin edustaja kanervan parlamentaarisessa työryhmässä mutta täytyy tietysti ottaa huomioon se että puolustusvoimat jos mikä joutuu elämään ajassa

alun perin pyysin puheenvuoroa kun täällä edustaja hakkarainen käytti puheenvuoron ja minulle jäi sellainen vaikutelma siitä puheenvuorosta että hän kuvitteli että näitä vieraslajeja minkkiä ja supia ei saisi metsästää eikä sitä pidettäisi hyvänä

nyt aika ei ole sama kuin silloin kun tämä työryhmä toimi vaan meillä on sellaisiakin lausuntoja korkeimmalta suomalaiselta tasolta että lähentelemme jo kylmän sodan tilannetta

olen ollut koko ikäni luonnonsuojeluliikkeessä mukana ja pidän erittäin tärkeänä että näitä pienpetoja tuhotaan ja poistetaan suomalaisesta luonnosta

herra puhemies

kokoomus on sitä mieltä että kansanäänestys on järjestettävä siinä tapauksessa että suomi hakisi nato jäsenyyttä

tämä herättää kyllä vakavan kysymyksen siitä ovatko meidän määrärahamme sittenkään näissä kaavailluissakaan määrissä riittäviä tulevaisuutta silmällä pitäen ottaen huomioon sen että me elämme tilanteessa joka on todella jännittynyt ja valitettava

mikä arvio teillä on siitä että kun yhdysvallat nyt vetää joukkoja euroopasta ja vähentää rooliaan täällä ja siirtää painopistettä jonkun verran tyynen valtameren suuntaan kuitenkaan poliittisesti tekemättä mitään ratkaisevia muutoksia yhdysvaltojen ja euroopan nato maitten välille niin mikä vaikutus tällä on teidän mielestänne euroopan turvallisuuspolitiikkaan

minua ihmetyttää vähän tämä reaktio täällä sen takia että kaikkien tiedossahan on että hallituksen kantana on nato optio

eli kyllä tämä haitallisten vieraslajien poistaminen on edelleenkin ohjelmassa ja hyvin tärkeätä

sitten olin iloinen siitä mitä tässä ministeri totesi näistä uusista kansallispuistohankkeista joita lähdetään selvittämään

miksi sitä niin hirveästi ihmetellään että meidän puolueemme on ollut sitä mieltä puoluekokouksessa että tulevaisuudessa joskus jos tarvitaan voimme pitää tarkoituksenmukaisena nato jäsenyyden hakemista

esimerkiksi tullaanko joulukuun kokouksessa käsittelemään sitä kysymystä pitäisikö euroopan unionin tämän vuoksi tehostaa yhteistoimintaansa ja lisätä valmiuksiaan vai minkälainen vaikutus tällä yhdysvaltain vetäytymisellä teidän mielestänne on

siinä pitäisi päästä eteenpäin vielä tämän hallituskauden aikana

vähän ihmetyttää keskustelu

herra puhemies

tämä valtiovarainministeriön suhdannekatsaus on pieni pommi tähän keskusteluun koska sehän osoittaa selkeästi että hallituksen linja on alkanut purra ja että ne toimet joihin on ryhdytty ovat oikean suuntaisia ja sillä linjalla tulee jatkaa

tämähän ei ole oikea hetki tehdä nyt dramaattisia muutoksia sen vuoksi että euroopassa on vielä sen verran turbulenssia ja maailmantaloudessa että ei ole syytä nyt ennakoida mitä tulee lähikuukausina tapahtumaan vaan pitää katsoa mitenkä maa alkaa makaa euroopassa

on hyvin tärkeätä että suomi jatkaa euroopan unionissa sitä linjaa joka on jo omaksuttu eli että me olemme tällaisen tiukemman pankkivalvonnan ja myöskin sen kannalla että valtiontaloudet joutuvat kertomaan budjetistaan euroopan unionin komissiolle jotta tällaisia valtavia romahduksia joita on koettu ei enää pääse tapahtumaan

tässä hallituksen linjauksessa on vain yksi asia jota oudoksun ja joka ei mielestäni ole hyvin sanottu ja se on se jossa todetaan että tämä verouudistus olisi mahdollista vasta sen jälkeen kun on haettu kansalta mandaatti siihen

hallituksellahan on mandaatti tehdä politiikkaa ja se tekeekin sitä koko ajan ja tässä on minusta paljon parempia argumentteja miksi tähän verouudistukseen ei nyt ryhdytä kuin se että kansalta pitäisi hakea mandaatti

tiukempi eurooppalainen ylikansallinen pankkivalvonta ja toiseksi valtiontalouksien seuranta niin että näitä ei tipu yllätyksenä aina muutaman kuukauden välein kypros seuraavana ja mikä sitten vielä sen jälkeen seuraavana

tietenkään vastuulliset ministerit eivät voi tästä asiasta puhua ekpn itsenäisyyden vuoksi mutta tämäkin on eräs tulevaisuuden mahdollisuus

hyvä

ensinnäkin on ollut erittäin tärkeä näkökohta se että euroopan unionin pitää toimia maailmassa globaalijohtajana ja myöskin moraalijohtajana

toiseksi että me tehostamme toimintaamme lisäämällä allianssien muodostusta ja sillä tavalla strategisesti vahvistamme asemaamme

kolmanneksi että keskitämme paljon huomiota tähän keskinäisen avunannon velvoitteeseen

neljänneksi olisi tärkeää että eduskunnassa käytäisiin joka vuosi tämän tyyppinen keskustelu euroopan unionin politiikasta ja niistä keskeisistä kysymyksistä jotka siellä ovat

rakentava jäsenmaa saa tavoitteitaan helpommin läpi

jatkamme kansainvälisten asioitten parissa keskustelemista

vallitsee yksimielisyys siitä että suomen osallistumisen kokonaisvaltaisuutta on vahvistettava vaikka mietinnön sisällöstä ei kyettykään saavuttamaan nyt täyttä yksimielisyyttä

siksi valiokunnan mietinnössä ehdotetaan eduskunnan hyväksyttäväksi kannanottoa jonka mukaan valtioneuvosto antaa eduskunnalle seuraavan hallituskauden alussa hallitusohjelmaan perustuvan kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan tavoitelinjauksen

arvoisa puhemies

tällä hetkellä suomen osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan ohjataan lähinnä valtioneuvoston puolivuosittain laatiman kriisinhallintakatsauksen avulla jonka ajallinen horisontti ulottuu parhaassakin tapauksessa noin vuoden päähän tulevaisuuteen

valiokunnan mielestä tavoitelinjauksen avulla olisi mahdollista muodostaa nykyistä tarkempi ja kauemmas ulottuva kokonaiskuva kriisinhallintaan osallistumisen tiedossa olevista elementeistä

arvioitaessa suomen osallistumisen tasoa ja vaikuttavuutta tarkastelun ei tulisi rajoittua vain sotilaalliseen ja siviilitoimintaan vaan kokonaisvaltainen lähestymistapa kriisinhallintaan kattaa myös esimerkiksi ihmisoikeus ja rauhanvälitystoiminnan

arvoisa puhemies

suomi on aktiivisesti osallistunut eun nopean toiminnan kriisinhallintakyvyn luomiseen koska suomi on halunnut tukea eun kriisinhallintakyvyn vahvistamista osana unionin yhteistä ulko ja turvallisuuspolitiikkaa

haluan korostaa että pitkäjänteinen yhteistoiminta muiden osallistuvien maiden kanssa hyödyttää myös kotimaan puolustuksen tarpeita vaikka se ei osallistumisen ensisijainen tavoite voikaan olla

mikäli valmiudessa olevia joukkoja ei koskaan käytetä operaatioihin on mahdollista että jäsenmaiden halu luovuttaa joukkojaan näihin osastoihin tulee vähitellen hiipumaan

valiokunta toteaa mietinnössään suomen pyrkineen nykyistä joustavampaan lähestymistapaan jotta käytettyjä resursseja kyettäisiin paremmin hyödyntämään

arvoisa puhemies

mutta kun ministeri on paikalla niin kysyn häneltä

tämä on tietysti ollut ongelmallista että välillä ovat joukot työlääntyneet siihen että varsinaisia tehtäviä ei ole syntynyt vaikka maailmalla on ollut tarpeita

täällä puhutaan tekstissä näistä asioista ja en ole juristi mutta minä en oikein ymmärrä sitä miten on mahdollista että yhdelle yrittäjälle annetaan ilman kilpailutusta mahdollisuus rakentaa hotelli kansallispuistoon

valiokunnan mielestä unionimailla pitää olla valmius ottaa peruskonsepti uudelleen tarkasteluun samaan tapaan kuin nato on jo muokannut omaa nopean toiminnan joukkojensa konseptia

tässä yhteydessä voisi olla mahdollista arvioida ja kehittää eun ja naton nopean toiminnan kykyjen koordinointia

ehkä juristit osaavat tähän antaa vastauksen vaikka pelkään että vastaus on vaikea antaa

arvoisa puhemies

ulkoasiainvaliokunnan mielestä osallistuminen kahteen samanaikaiseen siis samanaikaiseen valmiusvuoroon on poikkeuksellinen eikä toivottava järjestely

valiokunta pitääkin tärkeänä että suomi pyrkii purkamaan valmiusvuorojen päällekkäisyyden mikäli jatkossakin halutaan osallistua samana vuonna kahteen taisteluosastoon

herra puhemies

päätös valmiusosastojen käyttämisestä eun taisteluosasto operaatioissa on kansallinen ja sitä säätelee laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta

hallitus on antanut eduskunnalle erimielisen esityksen erimielisen esityksen siitä että pallas ylläksen kansallispuistoon joka on suomen kansallismaisemaa rakennetaan suurhotelli

tämä edellyttää sitä että valtioneuvosto tiedottaa eduskunnalle aktiivisesti kaikista sellaisista kehityskuluista jotka saattaisivat johtaa taisteluosastojen käyttöön

ulkoasiainvaliokunnan etukäteinen kuuleminen valmisteltaessa suomen kantoja eun päätöksentekoa varten on prosessin olennainen osa

arvoisa ministeri kansallispuistot ovat perinne ja perintö tuleville sukupolville

niin kuin ed

se on myöskin erittäin herkkä kulumiselle ja näitä kulumia ei voida poistaa sieltä satoinakaan vuosina jos tämä maapohja tuhoutuu

tällaisesta hotellista muodostuu uusi haitta useiden kilometrien alueelle metelinä siis äänenä ja monella muulla tavalla

nyt suunnitellaan myöskin sitä että laukokeron hiihtohissi muutettaisiin tuolihissiksi

tämä yrittäjä on ollut hyvin hyödyllinen sille alueelle muuten mutta nyt on kysymys ihan toisesta asiasta

myöskin kiinnitän huomiota siihen että siellä matkailevien ihmisten laatu tulee muuttumaan tulevaisuudessa

nyt tällainen luksussuurhotelli tuo sinne erilaisia ihmisiä jotka vaativat mönkijöitä ja kelkkasafareita ja kaikkea mahdollista joka alkaa kuluttaa yhä enemmän sitä kansallispuistoa

sinänsä on hyvä että tulee ulkomaalaisia varakkaita ihmisiä mutta he vaativat palveluita ja nämä ohjelmapalvelut tulevat olemaan sellaisia jotka tulevat tuomaan meteliä ja tulevat kuluttamaan tätä kansallispuistoa

on selvää että luonnonsuojelujärjestöt ovat olleet tästä erittäin huolissaan koska tämä on niin hirvittävän suuri periaatteellinen kysymys

joidenkin ihmisten on mahdotonta ymmärtää sitä että tällainen luonnonsuojelukysymys voi olla monille meistä yhtä tärkeä kuin uskonnollinen vakaumus

näin ollen tätä ei voi katsoa tällaisena bisneskysymyksenä vaan tässä on kysymys niin suuresta periaatteellisesta asiasta että olen jo aikaisemmin ilmoittanut myöskin julkisesti ja ministeriryhmälleni tästä asiasta neuvotelleen ministerin välityksellä eteen tulee koko esitys

täällä salissa tiedetään varsin laajalti että suomella on niin sanottu nato optio toisin sanoen me saatamme joissakin olosuhteissa liittyä natoon

natoon pitää tietenkin liittyä silloin kun aurinko paistaa

kansallispuistot ja kansallismaisema eivät ole tonttimaata

liikenne melu kilometrien päähän

eli nyt kun on yksimielisyys siitä että me emme rasita turhaan näitä mietintöjä sitten ne tulevat liian hitaasti niin millä tavalla millä keinoilla ja millä välineillä lisätään tätä eduskunnan ulkopoliittista keskustelua

on ajankohtaiskeskustelut on mahdollisuus pääministerin tiedonantoihin mutta meillä ei ole mitään takeita siitä että niitä saadaan vaikka olisi ajankohtaista ja tarpeellista keskustella täällä

kuluminen uudet valtavat ohjelmapalvelut maksaville rikkaille ulkomaisille turisteille

jos tässä esityksessä ja sen teksteissä on jotain hyvää niin se on se että ainakin siinä vannotetaan että mihinkään muualle nyt ei sitten enää rakenneta kansallispuistoihin jos siihenkään voi luottaa koska nythän jo teillä suunnitellaan siellä koskiensuojelulain avaamista

eli kyllä siinä on perää mitä luonnonsuojelujärjestöt sanovat että tämän hallituksen rekordi on todella erittäin heikko ympäristö ja luonnonsuojeluasioissa

jäin odottamaan että ministeri olisi vastannut kysymykseeni lainsäädännöstä joka koskee näitä muutoksia siitä millä tavalla suomi voi vastaanottaa ja antaa apua erilaisissa tilanteissa koska sehän on työn alla

toinen kysymykseni koskee sitä että viranomaiset pitävät erittäin suurena puutteena sitä että meiltä puuttuu ulkomaantiedustelu ja nettitiedustelu

voisiko ministeri myöskin tämän asian etenemistä valaista

arvoisa puhemies

haluan onnitella ministeri pekkarista ja hallitusta siitä mitä tässä paketissa ei ole

se tarkoittaa sitä ministeri pekkarinenkin täällä jo totesi aikaisemmin että tässä ei ole vesivoimaa ja kysyn nyt ministeri pekkarinen teiltä

hautaatteko te nyt lopullisesti nämä vesivoimahankkeet siellä pohjoisessa kollaja ja vuotos ja lupaatteko pitää kunniassa koskiensuojelulakia

tässä on pyritty tämmöiseen tasapainoiltuun kokonaisuuteen

pienenä reunahuomautuksena kuitenkin vielä se että tässä puun poltossa ei uusiutuvuus ole samaa kuin vähäpäästöinen ja tässä koko ajan puhutaan tästä uusiutuvuudesta

haluan nostaa esille myöskin että puun poltto on hyvin päästöistä ja ei voida sulkea silmiä siltä että jos me haluamme todella hiilidioksidia vähentää niin emme voi silloin valheellisesti lähteä eteenpäin

sitten kehotan että hallitus hyvin tarkkaan seuraa myöskin tätä biodieselin raaka ainetta että öljypalmua ei tuolla kehitysmaissa käytetä sademetsien tuhoamiseen

herra puhemies

kysyin jo aikaisemmin ministeri pekkariselta että kun tämä tukipaketti luo paineita suomen metsiin ja myöskin täällä on jälleen puhuttu vesivoiman rakentamisesta niin aikaisemmin kun olen ollut ydinvoiman kannalla niin olen sanonut että se ei voi merkitä sitä että koko alkuperäisluonto tuhotaan

kehotan edustajia katsomaan nyt tänä kesänä kun menette sinne kesämökille katsokaa siellä missä on kaivettu kannot ylös